tuki ensimmäisen työntekijän palkkaukseen innovaatiokannustin ja yritysten poisto oikeuden tuplaaminen ovat tehokkaita tapoja edistää yrittäjyyttä ja työllisyyttä

kysyn mitä populismia on siinä kun sanomme että ministerien palkanalennus on hyvä ele mutta jos palkkoja alennetaan niin oletimme että tarvittavat määrärahat myös alenevat

onneksi maalämpö on sinänsä hyvin kannattavaa

näillä muutaman kymmenen miljoonan panoksilla pystytään korvaamaan satojen miljoonien eurojen jopa puolen miljardin arvoisen kivihiililastin tuonti

sitten toivon todella että meidän yrityksemme kehittävät lämmityspolttoöljylle uusiutuvaa ainetta

näiden käsiparien takaa löytyy tuhansia ja taas tuhansia kuntien työntekijöitä suurimmaksi osaksi naisia joiden työpaikat ovat vaarassa

tuon vastaavan energiamäärän korjuu suomalaisista metsistä työllistää kymmeniä kymmeniä yrityksiä ja heidän kymmeniä kymmeniä työntekijöitään

yrittäjyyden lisäksi korkeatasoinen koulutus sivistys ja osaaminen ovat olleet menestyksemme kivijalka

asumisen hintaan vaikuttaa kovin moni seikka ja hallituksen päätöksillä pyritään asuntorakentamista vauhdittamaan ja sitten toisaalta tämä normien väljentäminen myös alentaa rakentamisen hintaa ja sitä kautta toivon mukaan ne neliövuokrat ajastaan ovat sitten siedettäviä

kun te edustaja zyskowicz totesitte että hallituksen hieno esimerkki ei ole saanut seuraajia yritysjohdossa ei korkeissa virkaportaissa eikä nähtävästi myöskään tuponeuvotteluissa eikö silloin johtopäätös olisi että kun esimerkki ei toimi niin täytyy mennä verotuksen kautta tasaamaan hyvinvointi ja tuloeroja tällaisessa tiukassa paikassa

hyvät sosialidemokraatit yhdessä me keskusta ja sdp loimme vuosikymmenten aikana alueellisesti kattavat mahdollisuudet kouluttautua

osansa kataisen kirveslinjasta saavat niin lukiot ammattikoulut ammattikorkeakoulut kuin yliopistotkin ja leikkaukset kohdistuvat vielä alueellisesti epäoikeudenmukaisesti mikä vie osaamista ja elinvoimaa alueilta

arvoisa puhemies

esimerkiksi tuo syksyinen nitraattiasetuksen muutos joka poisti viljelijöiltä turhia investointitarpeita helpottaa käytännön karjatilojen töiden järjestelyä lannan levitystä ja niin edelleen oli ensimmäinen toimi

loimme mahdollisuuksien tasa arvon jossa jokaisella suomalaisella oli asuinpaikasta tai majan mataluudesta huolimatta mahdollisuus kouluttautumisen avulla rakentaa omaa tulevaisuuttaan

eikö nyt olisi aika hallituksen harkita että peruisitte jo lupaamanne veronalennukset ja kevennykset suurituloisille

sen lisäksi olemme komission suuntaan ajaneet asioita jotka esimerkiksi ja kotieläin rekisterien täydentämistä ja kotieläinrekisterien täyttämistä ja siitä seuraavia velvoitteita keventäisivät

entäpä verotus